on tosin niin että läheskään kaikkiin näihin kysymyksiin ja esityksiin joita täällä on tehty ei tässä laissa vastata koska tässä tehdään todella vain näitä täsmennyksiä lähinnä yliopistolaista johtuen

kuten sanoinkin myös ammattikorkeakoulukentälle on tässä mielessä heitetty pallo että jos siellä nähdään tarvetta laajempaan kokonaisuudistukseen niin on mahdollisuus tämän vuoden aikana tehdä sitten näitä esityksiä aihioita minkä tyyppiseen uudistukseen olisi tarvetta

nythän tavoite on että pystymme kokoamaan näitä entistä vaikuttavammiksi kokonaisuuksiksi ja myös ammattikorkeakoulujen on määrä tehdä nyt omat strategiansa missä ne esittävät näitä omia painoalojaan mille koulutuksen aloille jatkossa tulisivat keskittymään

parhaillaan näitä tulosneuvotteluja käydään ammattikorkeakoulujen kanssa ja kyllä siellä täytyy sanoa ei ole pystytty kovin hyvin vielä tekemään tätä fokusointia mille koulutusaloille suunnataan ja mistä ehkä luovuttaisiin

se on selkeästi ala missä ei ole niin hyvät työllisyysnäkymät olemassa että siellä voitaisiin näin suuria määriä kouluttaa jatkossa vaan se tarkoittaa sitä että joitain yksikköjä täytyy ammattikorkeakoulujen osalta lakkauttaa muun muassa näiltä aloilta

sillä täytyy kyllä olla myös alueen elinkeinorakenteeseen sitten luonnollisesti tiivis yhteys koska ammattikorkeakouluilla on tärkeä rooli työelämälähtöisen koulutuksen tuottajana ja myös sen oman alueensa kehittäjänä

siinä mielessä nyt ollaan varsin haastavassa tilanteessa tämän taantumankin vuoksi että vielä ei ole tietoa kesän harjoittelupaikoista mutta luultavaa on että varsinkin tekniikan alalla tulee olemaan vaikeuksia saada näitä työharjoittelupaikkoja koska monesti lomautussyistäkin harjoitteluohjaajista on pulaa

ammattikorkeakouluissa kansainvälisiä opiskelijoita on tutkintoon johtavassa koulutuksessa jo paljon enemmän kuin yliopistoissa eli siinä mielessä ammattikorkeakoulut ovat hyvin kansainvälisiä mutta siihen liittyy myös tämä harjoittelupaikkaongelma koska vieraskielisissä koulutusohjelmissa harjoittelupaikat ovat jatkuvasti olleet vaikeita järjestää suomessa ja tilanne on nyt aivan kärjistynyt näiden osalta

sinänsä tämä laki ei siihen tuo muutosta muilta osin kuin siltä että nyt vakiinnutamme sen että ammattikorkeakoulututkinto on korkeakoulututkinto ja ylempi korkeakoulututkinto

koska tämä on hyvin työelämälähtöistä koulutusta siinä on edellytyksenä se että opiskelijan suoritettuaan ammattikorkeakoulututkinnon täytyy ensin olla sen jälkeen kolme vuotta työelämässä ennen kuin hän voi jatkaa siihen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

täällä jälleen keskusteltiin hyvin paljon tästä maksullisuuskokeilusta joka nyt yliopistolaissa ja tässä ammattikorkeakoululaissa halutaan mahdollistaa nimenomaan ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa eli tarkoitus on että ei ollenkaan kaikille eta alueen ulkopuolisille opiskelijoille tätä maksua tule vaan se tulee määrättyihin kaksivuotisiin englanninkielisiin koulutusohjelmiin

tähän todella edellytyksenä on tämä apurahajärjestelmä josta ei tässä laissa kuten ei yliopistolaissakaan tarkemmin säädetä vaan jää korkeakoulun itsensä harkittavaksi miten se järjestetään mutta se joka tapauksessa edellytetään että tuon maksullisen koulutusohjelmakokeilun voisi käynnistää

meillähän on tavoite se että nämä ohjelmat joita nyt tarjotaan tähän kokeiluun ovat sitten erittäin laadukkaita myös sisällöltään ne ovat tämmöisiä todellisia suomalaisen osaamisen vientituotteita ja koulutuksen vientituotteita joilla voimme sitten testata omaa kilpailukykyämme maailman hyvin kilpailluilla koulutusmarkkinoilla

tähän asetetaan tuo seurantaryhmä joka arvioi sitten tämän kokeilun pohjalta miltä tulokset näyttävät ja sen pohjalta voimme arvioida jatkossa maksullisuuden jatkamista tai siitä luopumista

siihen liittyen vielä että ammattikorkeakoulut ovat hyvin kansainvälisiä meillä on todella ollut tämä ongelma että meillä on ollut hyvin paljon jopa tuhansia hakijoita joistain afrikan maista tiettyihin koulutusohjelmiin ja senkin vuoksi tässä nyt esitetään että olisi mahdollista tehdä tämä maksullinen kielitesti näille hakijoille jotka hakevat englanninkielisiin koulutusohjelmiin

sillä osaltaan halutaan myös vastata tähän ongelmaan joskin myös näissä hakumenettelyissä on nyt tehty sen tyyppisiä muutoksia joilla on voitu jo hillitä tätä tuhansien hakemusten määrää

arvoisa puhemies

kataisen hallituksen hallitusohjelmassa asetettiin tavoitteeksi se että valtionosuusjärjestelmää uudistetaan osana kuntauudistusta ja että järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään

tuon parivuotisen valmistelutyön tulos on nyt tänään täällä eduskunnan käsittelyssä ja voi sanoa että tuo valmistelu on ollut varsin vaativaa

vaikka kaikki yhteisesti tiedostavat sen että nykyinen valtionosuusjärjestelmä on todella sekava ja vanhentunut ja sisältää lukuisia päällekkäisiä kriteerejä toisaalta on tiedostettu myös se että järjestelmän täydellinen uudistaminen on vaikeaa sen johdosta että se merkitsee isoja kuntakohtaisia muutoksia

tämän kaiken valmistelutyön jälkeen jota nyt on tehty siihen nähden hyvin vaativissa olosuhteissa että valtiontalouden tilasta johtuen samaan aikaan on jouduttu ylipäätään leikkaamaan valtionosuuksia mikä on merkinnyt yhdessä näiden muutosten kanssa varsin isoja miinuksia monien kuntien valtionosuuksiin olen erittäin tyytyväinen tähän lopputulokseen joka nyt on eduskunnan käsittelyssä

arvoisa puhemies

asia on todellakin näin että ensi vuonnahan valtionosuuksilla kompensoidaan verotulojen menetyksiä jotka kunnille koituvat tästä että suomalaisten verotusta kevennetään

kuten valtiovarainvaliokuntakin tässä mietinnössään toteaa niin haasteena tässä on juuri se että nyt nämä kompensaatiot eivät kohdistu kuntakenttään samalla tavalla kuin nuo verotulot kohdistuisivat ja sen vuoksi hallitus on antanut oman esityksensä vielä missä tätä puutetta korjataan

tämän uudistuksenkin pohjana on edelleen se että valtionosuusjärjestelmän tehtävä kaiken kaikkiaan on tasata niitä tarve ja olosuhdetekijöistä johtuvia eroja joita kuntien välillä on

nyt kaikkein merkittävimmät uudistukset liittyvät ilman muuta siihen että päällekkäisyyksiä on pystytty nykyjärjestelmästä merkittävästi poistamaan

ne kunnat jotka eivät ole saaneet hyvinä vuosina talouttaan kuntoon ovat tämän ikärakenteen muutoksen ja alueellisen rakennemuutoksen edessä todella isojen haasteiden kanssa toimimassa

se on todella merkittävä uudistus

edelleenkin kaikkein suurin osa valtionosuuksista määräytyisi pitkälti väestön ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella mutta nyt näiden molempien sisällöt on täysin uudistettu

sairastavuuskriteerit perustuvat kelan tietoihin yleisimmistä kansansairauksista jotka tuottavat kunnille kustannuksia ja myös ikärakenne perustuu vattin yhdessä thln kanssa tekemiin tutkimuksiin siitä minkä verran tulee kustannuksia palveluiden järjestämisestä eri ikäluokkien osalta ja nykyjärjestelmään verrattuna myös ikäluokkia on uudistettu siten että meillä on vain yksi ikäryhmittely käytössä

nykyjärjestelmässähän meillä on useita päällekkäisiä ikäryhmiä mikä osaltaan tekee järjestelmästä varsin vaikeasti aukenevan ja varsin sekavan

eli merkittävimmät uudistukset liittyvät nimenomaan siihen että nyt sekä ikärakenteen sisältö että sairastavuuskriteerit on uudistettu ja ne perustuvat tuoreimpaan tilasto ja tutkimustietoon jota thl ja vatt ovat tämän projektin aikana tuottaneet

tässä uudistuksessa kannustavuutta on haettu sillä että järjestelmän painopistettä on siirretty kustannusten tasauksesta tulojen tasauksen puolelle ja ylipäätään on haluttu yksinkertaistaa ja muuttaa järjestelmä läpinäkyvämmäksi sillä että näitä laskentakriteerejä ja päällekkäisyyksiä on merkittävästi poistettu

yksi nykyjärjestelmän ongelma on ollut myös runsaat porrastukset joita sisältyy eri kriteereihin ja tässä uudessa järjestelmässä nuo porrastukset on mahdollisimman pitkälti pyritty poistamaan

kun katsottiin kaikkein syrjäisimpiä alueita todettiin että siellä on välttämätöntä säilyttää edelleenkin porrastuksia mutta näitä on voitu merkittävästi nykyjärjestelmään verrattuna vähentää

meillähän nykyjärjestelmä lähtee siitä että ainoastaan peruskouluikäisiä maahanmuuttajalapsia on tuettu valtionosuusjärjestelmän kautta mutta nyt tuo vieraskielisyysperuste on laajennettu koskemaan koko väestöä koska kunnille tulee myös tästä omia kustannuksiaan

tällä hetkellähän tuo taajamarakennekriteeri on koskenut vain osaa kunnista mutta nykyinen työpaikkaomavaraisuus joka on tuotu uutena sitä korvaavana kriteerinä koskee nyt kaikkia kuntia eli mitä enemmän kunnassa on työpaikkoja sitä enemmän se voi tätä rahoitusta myös saada

tällä on haluttu osaltaan tulla vastaan sitä että kunnat tänä päivänä rahoittavat hyvin paljon myös infrastruktuuria ja ne kunnat missä on paljon työpaikkoja ovat osallistuneet tähän rahoitukseen merkittävästi

osana uudistusta on lähdetty siitä että kustannustenjaon tarkistus tulee säilymään osana järjestelmää ja nyt aiotaan siirtyä nykyistä tiheämpään kustannustenjaon tarkistukseen eli vuosittaiseen tarkistukseen nykyisen neljän vuoden syklin sijasta

näihin olosuhteisiin nähden siihen nähden että olemme joutuneet samaan aikaan leikkaamaan valtionosuuksista ja tekemään erittäin ison järjestelmän muutoksen joka merkitsee isoja kuntakohtaisia muutoksia olen hyvin iloinen siitä myönteisestä palautteesta jonka uudistus on kuitenkin saanut

nyt tuon koekierroksen jälkeen valmisteltiin hallituksen esitysluonnos joka oli lausuntokierroksella ja tuon lausuntokierroksen perusteella hallitus teki muutoksia selvitysmies arno miettisen alkuperäiseen ehdotukseen lähinnä siltä osin että ikärakenteen painoarvoja jonkin verran muutettiin kunnilta tuli paljon palautetta siitä että korkeimpia ikäryhmiä kaikkein ikääntyneimpiä asukkaita pitäisi painottaa esitettyä enemmän ja tässä mielessä tehtiin muutos verrattuna tuohon hallituksen esitysluonnokseen samoin syrjäisyyskertoimiin lisättiin yksi porrastus ja alkuperäinen ehdotus siitä että kaikki voimalaitokset siirrettäisiin osittain kiinteistöveron tasauksen piiriin uudistettiin siten että se koskee nyt ainoastaan ydinvoimalaitoksia

arvoisa puhemies

itse puolestani haluan kiittää jaoston puheenjohtajaa mietinnön esittelystä ja koko valiokuntaa ansiokkaasta työstä jota tämän syksyn aikana on tehty muun muassa tämän mietinnön parissa ja myös muusta hyvin sujuneesta yhteistyöstä

eli siellä pitäisi kyllä olla puskuria koska viime vuosina on tehty monia erittäin myönteisiä ratkaisuja kuntien talouteen liittyen ja toisaalta kunnat ikään kuin varulta nostivat kaikki viime vuosina myös omia veroprosenttejaan

kuntien taloustilanne kuitenkin vaihtelee kunnittain

itse en pidä hyvänä sitä että aina ensimmäisenä mennään kuntalaisten kukkarolle vaan on tärkeää myös kunnan omissa toiminnoissa pohtia miten voitaisiin uudistaa toimintatapoja voitaisiinko vahvistaa hartioita olisiko järkevämpää että kuntarakennetta uudistettaisiin että meillä olisi vahvempi järjestäjä

eli niiden kuntien joissa on ydinvoimalaitos kiinteistöverosta puolet siirretään tasaukseen tuosta voimalaitoksen korotetusta kiinteistöverosta mutta muun muassa tuulivoimalat ja vesivoimalat eivät nyt ole tuon tasauksen piirissä koska tästä tuli kunnilta paljon palautetta

mutta tuo mihin edustaja tölli viittasi kuntien kiinteistöveron poistaminen tasausjärjestelmästä vaikuttaa yksittäisten kuntien osalta todella eniten ensi vuoden taloudessa koska siellä on yllättäviä voittajia ja yllättäviä häviäjiä näissä kunnissa

ne kunnat hyötyvät joissa on paljon kiinteistöjä asukasta kohti tyypillisesti kunnat missä on paljon loma asutusta ja voimalaitoksia ja näyttää siltä että suurin häviäjä asukasta kohti on juuri edustaja töllin kotikunta tyrnävä

onkin varauduttava siihen että tämän syksyn peruspalvelubudjetin ennuste saattaa olla tältä osin liian myönteinen ja muuttua tulevan kevään ennustetta laadittaessa

ammattikorkeakoulusta valmistuu sairaanhoitajia insinöörejä tradenomeja

arvoisa puhemies

haluan kiittää sekä esittelypuheenvuorot käyttäneitä valiokuntien puheenjohtajia että kaikkia valiokuntia jotka ovat laatineet mietinnön ja lausunnot tuota mietintöä varten sekä kaikkia edustajia jotka ovat tämän varsin pitkän ja vaiherikkaan prosessin eri vaiheissa osallistuneet omalla panoksellaan sekä täällä eduskuntasalissa että muilla foorumeilla kuntauudistuksen rakentamiseen

se tässä laissa halutaan sen vuoksi näin nostaa säädöstasolle koska tarkoitus on että tuo tuottaisi saman muodollisen kelpoisuuden semmoisiin tehtäviin missä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa

tämä vaikuttaa kuntien taloudellinen

valiokunta on kiinnittänyt huomiota myös kuntien välisten talouserojen kasvuun mikä sekä näkyy jo tällä hetkellä asukkaiden maksamissa kunnallisveroissa että heijastuu myös heidän saamiinsa palveluihin

työnantajan arvioitavaksi sitten tietysti jää haluaako hän painottaa ehkä yliopistossa vai ammattikorkeakoulussa suoritettua tutkintoa mutta kuitenkin tuo muodollinen kelpoisuus halutaan tässä nyt sitten vahvistaa vielä

kun ed

puumala nosti esiin tämän opiskelijakunnan automaatiojäsenyyden niin todella perustuslakivaliokunta silloin edellisellä kierroksella on tyrmännyt tuon mahdollisuuden

työ käynnistyi jo muutama vuosi sitten hyvin laajalla kuntarakenneselvityksellä missä käytiin läpi kaikki suomen kunnat työryhmän toimesta ja arvioitiin miten eri alueille voitaisiin rakentaa tulevaisuuden näkökulmasta mahdollisimman vahvat ja elinvoimaiset kunnat

tuon työn jälkeen käytiin laaja kuntien kuulemiskierros missä tapasimme kolmetuhatta suomalaista kunnanvaltuutettua

tuon vuorovaikutuksen ja lausuntoprosessin tuloksena hallitus viime kesänä vahvisti ne kriteerit jotka muodostivat pohjan nyt käsittelyssä olevalle kuntarakennelaille eli sille minkä kriteerien pohjalta kuntien tulisi omalla alueellaan lähteä selvittämään vahvojen elinvoimaisten kuntien muodostamista

valiokunta antoikin mietinnössään tuen hallituksen valmistelemalle kuntauudistukselle jossa tavoitteena on nimenomaan vahvempien ja elinvoimaisten kuntien avulla turvata kansalaisten peruspalvelut ja yhdenvertaisuus koko maassa

näin ollen nyt tässä prosessin vaiheessa on tärkeä etappi kun tuo kuntarakennelaki on täällä eduskunnan suuren salin palautekeskustelussa ja tämän jälkeen käynnistyy varsinaisesti se kaikkein tärkein työ kun pallo siirtyy kunnille ja kuntapäättäjille

se on varmasti kiireellisin asia näistä opiskelijapalveluista mikä täytyy saada järjestykseen

valiokunta kiinnitti huomiota siihen että kuntarakenneuudistus ei yksin vielä riitä vaan ratkaiseva merkitys on sillä kuinka palvelurakenne kyetään samaan aikaan uudistamaan

valtio omalta osaltaan voi asettaa tietyt talouden ja lainsäädännön puitteet mutta kuntapäättäjät hyvin pitkälle itse ratkaisevat sen kuinka tulevat tulevaisuutta omalla alueellaan rakentamaan

tiedämme että toteutus ratkaisee onnistumisen ja tuon toteutuksen voivat tehdä vain paikalliset kuntapäättäjät viranhaltijat jotka lähtevät tämän lain pohjalta tekemään kuntaliitosselvityksiä

onnistumisen ratkaisee lopulta se kuinka samaan aikaan kuntien palvelujärjestelmät palveluprosessit ja toimintatavat laajemminkin kyetään uudistamaan

on varmistettava se että kuntien parhaat ja kaikkein tuloksekkaimmat toimintatavat saadaan heti uuden aloittavan kunnan käyttöön ja nuo uudet kunnat ovat paitsi taloudeltaan vakaampia pystyvät myös toimimaan laadukkaasti ja vaikuttavasti heti alusta saakka

tämä kuntarakennelaki todellakin velvoittaa kunnat ainoastaan selvittämään kuntaliitosten hyödyt ja haitat selvittämään sen mitä hyötyä alueen taloudelle palveluiden järjestämiselle voisi olla kuntien yhdistymisestä miten tuossa tapauksessa hallinto järjestettäisiin miten demokratiamahdollisuudet osallistuminen ja vaikuttaminen turvattaisiin

tuon selvityksen pohjalta niin asukkaat kuin päättäjätkin voivat muodostaa sitten kantansa siihen kannattaisiko kuntien yhdistyä vai ei

niissä ei alun pitäen ole kiinnitetty riittävää huomiota siihen miten toimintatavat uudistetaan samanaikaisesti ja pystytään tehostamaan palveluiden järjestämistä

tämä kuntarakennelaki on merkittävä osa hallituksen kuntauudistusta johon liittyy myös muita lainsäädäntöhankkeita kuten aiemmissa puheenvuoroissa jo tuli esiin

ne tarvitsevat muutoksen onnistuneeseen läpiviemiseen keskinäistä voimien yhdistämistä ja myös valtiovallan tukea ja apua

näistä merkittävimpiä ovat juuri kuntien valtionosuus ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen kuntalain kokonaisuudistus ja tuo sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaki sekä omalta osaltaan tällä alueella on myös metropoliratkaisuja kaiken kaikkiaan kuntien tehtäväkentän arviointi

kyse ei ole ainoastaan muutoksen läpiviemisen tukemisesta vaan on huolehdittava myös siitä että muutosta tuetaan itse kuntarakenneuudistuksen jälkeenkin

tuo äskeinen laki todella vaan sisälsi joitakin täsmennyksiä mutta nyt on käsillä sitten lain kokonaisuudistus

perustuslakivaliokunta omassa lausunnossaan halusi vielä varmistaa sen että kunnilla tulee olla myös tuon sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislain hyväksymisen jälkeen mahdollisuus arvioida omaa kuntaliitosratkaisuaan

tiedämme että meillä valtionhallinnossa ja kuntahallinnossa on erittäin paljon investoitu tietoteknologiaan mutta investoitu nimenomaan infrastruktuureihin laitteisiin koneisiin

tässä esityksessä laki suomen akatemiasta uudistetaan kokonaisuudessaan

hallitus on omassa valmistelussaan lähtenyt nimenomaan siitä että haluamme suomessa tulevaisuudessakin säilyttää kuntapohjaisen sosiaali ja terveydenhuollon ja siksi tietoisesti oli valittu tämä etenemisjärjestys että kuntarakenne menee jonkin verran edellä

tiedämme että tavattomasti tehdään kuntasektorilla eri ammateissa tälläkin hetkellä päällekkäistä työtä kun tietojärjestelmissä ei rutiiniluontoinen tieto tällä hetkellä liiku

tässä mielessä erittäin hyvä askel oli tänä syksynä voimaan tullut tietohallintolaki joka antaa nyt mahdollisuudet määritellä yhteisesti sen arkkitehtuurin ja ne standardit joiden pohjalta julkishallinnon tietojärjestelmiä jatkossa rakennetaan

pidimme tärkeänä sitä että meillä muodostuu riittävän vahva taloudellinen ja toiminnallinen pohja jonka päälle sosiaali ja terveydenhuollon tulevaisuutta on hyvä rakentaa

samoin hallituksen ikään kuin aikataulutukseen vaikutti myös se näkökulma että kuntarakennetta ei voi toki pelkästään sosiaali ja terveydenhuollon ehdoilla olla suunnittelemassa

on hyvin tärkeää että ne kytketään osaksi tulevaa kuntauudistusta koska kunnilla myös tietojärjestelmät ovat tällä hetkellä hyvin vanhentuneita ja siellä on isot tarpeet uudistaa kaiken kaikkiaan järjestelmää

työryhmä kuuli keskeisiä sidosryhmiä eli tutkijoita ja suomen akatemian henkilökuntaa edustavia järjestöjä tiedeyhteisöä tutkimuslaitosten johtajien neuvostoa ja suomen yliopistojen rehtorien neuvostoa

on tärkeää muistaa että kunnilla on parisataa muutakin lakisääteistä tehtävää ja toisaalta kunnilla on tärkeitä paikallistalouteen elinkeinojen kehittämiseen liittyviä tehtäviä ja ne ovat oman alueensa asukkaiden lähidemokratiayhteisöjä

tammikuuta päivätty yksimielinen muistio sisälsi ehdotuksen hallituksen uudeksi laiksi suomen akatemiasta

kaikki nuo näkökulmat on tärkeää pitää mielessä silloin kun kuntarakennetta kehitetään eli vaikka sosiaali ja terveydenhuolto on todella merkittävä osa kunnan toimintaa tärkeä osa tätä uudistusta kuntarakennetta ei voi pelkästään sen ehdoilla suunnitella

arvoisa puhemies

lakiehdotus sisältää perussäännökset suomen akatemian tehtävistä hallinnosta organisaatiosta päätöksentekoelimistä ratkaisuvallan käytöstä ja akateemikon arvonimistä

osalla alueista toki ovat kuntaliitosselvitykset jo käynnissä mutta vielä suurempi osa kunnista on odottanut lain voimaantuloa ja näin ollen työ voi nyt käynnistyä

akatemian toimielimiä ja päätöksentekoa koskevia säännöksiä ehdotetaan siirrettäviksi asetustasolta nyt lakiin ja laissa olevia asetuksenantovaltuuksia täsmennettäviksi

jokseenkin pöyristyttävänä pidän tätä taustaa vasten sitä että oppositio on tänään lähtenyt yhteisellä kannanotollaan kehottamaan kuntia olemaan noudattamatta tätä lainsäädäntöä

akatemian hallituksen osalta ehdotetaan että akatemian pääjohtaja ei enää olisi hallituksen puheenjohtaja vaan jäsen ja että hallituksessa olevien toimikuntien puheenjohtajien lisäksi niin sanottujen ulkopuolisten jäsenten määrä kasvaisi kahdesta kolmeen

keskustan johdolla käynnistettiin seitsemän kahdeksan vuotta sitten kunta ja palvelurakenneuudistus ja jo silloin silloinen ministeri manninen täällä esittelypuheenvuorossaan totesi että hänenkään mielestään tuo paras laki ei ollut riittävä mutta se oli hyvä alku

on perusteltua että siirrytään vastaavissa valtion virastoissa noudatettavaan käytäntöön jossa viraston toimintaa valvovan hallituksen puheenjohtaja tulee viraston ulkopuolelta

esityksellä pyritään vahvistamaan akatemian hallitusta ja sen asemaa akatemian strategisessa ohjauksessa ja tätä kautta vahvistamaan suomen akatemian asemaa tiedepolitiikkaa luovana organisaationa

akateemikon arvonimen myöntäisi edelleen tasavallan presidentti suomen akatemian hallituksen esityksestä

arvoisa puhemies

lakiehdotukseen sisältyy ehdotus virkatutkijamuutoksesta joka on saanut aikaan julkisuudessakin keskustelua joten lienee tarpeellista valottaa tätä asiakohtaa hiukan enemmän

tämä kuntarakennelaki tarjoaa nyt hyvän alustan kuntapäättäjille lähteä omilla alueillaan omista lähtökohdistaan käsin selvittämään sitä voitaisiinko kunnat yhdistämällä voimavarat yhdistämällä pystyä paremmin turvaamaan alueen kehitys ja palvelut tulevaisuudessa

yliopistouudistukseen liittyen akatemian tutkimusvirkajärjestelmää muutettaisiin siten että jatkossa akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat toimisivat työsuhteessa niihin organisaatioihin joissa he työskentelevät

tämä johtuu siitä että yliopistouudistuksen yhteydessä yliopistot muuttuvat valtion virastoista julkisoikeudellisiksi yhteisöiksi tai säätiömuotoisiksi ja virkasuhde lakkaa olemasta yliopistoissa käytössä

lakiehdotuksen mukaan akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat tulisivat olemaan oikeudellisesti yhdenvertaisessa asemassa muiden samassa suorituspaikassa toimivien tutkijoiden kanssa pystyisivät vaikuttamaan muun muassa yliopiston päätöksentekoon ja tulisivat näin samojen työnantajapalveluiden työsuhde etujen piiriin kuin muukin henkilöstö